kiinnitin jo ensimmäisessä käsittelyssä huomiota siihen miten tärkeätä on talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunta

myös sekä jokelan että kauhajoen kouluampumistapausten tutkintalautakunnat molemmat kiinnittivät huomiota siihen että mahdollisuudet ennalta estää näitä traagisia rikoksia ovat heikommat sen vuoksi että meillä edes murhan surman valmistelu ei ole kriminalisoitu

kilpailevassa mediassa on sanottu että poliitikot päätyivät ratkaisuun joka turvaa poliitikkojen vallan säilymisen yleisradion osalta

asiasta

kiitos edustaja timo heinonen lopelta

mutta jos kunta ottaa palvelusetelin käyttöön ja osa sitten tämän palvelusetelin avulla hankkii palvelun yksityissektorilta niin sehän tekee tilaa siellä terveyskeskuksessa niille jotka sieltä palvelun hankkivat

keskustelua ei syntynyt

toinen syy miksi kannatan kerjäämisen kieltämistä on se että kerjääminen julkisilla paikoilla ei ole ihmisarvoinen tapa hankkia elantonsa

sanoin tältä samalta paikalta muistaakseni käsiteltäessä törkeiden rikosten valmistelun kriminalisointia jota siis hallitus ja nykyinen oikeusministeri esittivät että tuntuu siltä että tuuli kriminaalipolitiikassa on kääntynyt kääntynyt siis oikeaan parempaan suuntaan juuri niin että ei ajatella vain rikollisen oikeuksia vaan myös uhrin oikeuksia ja ennen kaikkea myös rikoksen selvittämisen intressiä

suomi on maailman paras maa ja sen vuoksi tässäkin asiassa suomessa tilanne on hyvä

päinvastoin arvostan hyvin korkealle hänen näkemystään siitä että jos tässä on ongelma niin se pitäisi korjata lakia muuttamalla

talousrikolliset toiminnallaan aiheuttavat kilpailun vääristymistä ja huomattavia vaikeuksia rehellisille yrittäjille pärjätä kilpailussa kun toiset toimivat rikollisesti jättävät kaikki verovelvoitteensa tai pääosan niistä maksamatta

kuitenkin me tiedämme että kun tehdään esimerkiksi harmaan talouden ratsioita rakennusalalla tai muilla aloilla niin aina näiden yrittäjien lisäksi jotka kiertävät veroja ja pelaavat väärin löytyy näitä ihmisiä jotka saavat pimeitä palkkoja

kuitenkin suomessakin juutalaiseen yhdyskuntaan kohdistuu uhkauksia vahingontekoja vihapuheesta tietysti puhumattakaan

eikö se ole hyvä että jonottaminen terveyskeskuksissa tätä kautta vähenee ja palvelun saatavuus paranee

päinvastoin se että ihminen istuu tuossa sokoksen kulmassa jäisellä maalla tai puolittain makaa siinä jäisessä maassa ja pyytää ohikulkijoilta avustusta almua se on ihmisarvoa alentavaa

mutta olette edustaja koskinen vilpittömästi väärässä

olemme rauhan puolesta

tämän lakiesityksen yhteydessä tämä toimeentulotukilain säädös ei ollut sillä tavoin esillä että tässä yhteydessä olisi ollut mahdollisuus tätä korjata

lopuksi totean että muuten olen sitä mieltä että radio puhe pitäisi palauttaa entiseen sisältöönsä ja nykyinen tunnareiden jumputus ja urheilu pitäisi siirtää jonnekin muualle

ajatelkaa hallitus esitti perustuslain vastaista lakia koska kela olisi saanut antaa kuntien salassapitovelvollisille viranomaisille tiettyjä tietoja

asia

helsingin juutalaisen seurakunnan johto on lähettänyt pääministeri stubbille avoimen kirjeen jossa pyydetään tukea juutalaisen seurakunnan ja synagogan turvallisuuden parantamiseen ja vahvistamiseen

arvoisa herra puhemies

yrittäjät ostavat juuri näitä kuitteja kuittikaupasta peitelläkseen pimeätä palkanmaksua

kannatan sitä vahvasti ja kiitän nykyistä oikeusministeriä siitä että esitys on tänne saatu edellisen oikeusministerin aikana ei saatu

talousrikolliset aiheuttavat myös huomattavaa tulonmenetystä veronsaajalle eli me muut veronmaksajat maksamme sitten senkin mitä talousrikolliset jättävät maksamatta

keskustelua ei syntynyt

no miten se sen mummon asemaa nykytilanteesta sitten heikentää että joissakin toisissa kunnissa missä on näitä palveluyrittäjiä missä kunta haluaa ottaa tämän käyttöön ja missä kuntalaiset haluavat ottaa tämän käyttöön kuntalaiset voivat tätä käyttää

no luuletteko että nämä pimeän palkan saajat oikeasti ilmoittavat työttömyysturvaa hakiessaan että he saavat kyllä pimeätä palkkaa

kolmanneksi vastustan kerjäämisen sallimista eli kannatan kerjäämisen kieltämistä sillä perusteella että suomessa tapahtuvaan kerjäämiseen liittyy lieveilmiönä muunlaista rikollisuutta

näin ollen edellinen puheenvuoroni jossa keskityin tämän laajan esityksen yhteen kohtaan joka mielestäni on hyvin ongelmallinen eli tähän hyödyntämiskieltoon ei antanut reilua kuvaa siitä miten ministeri henriksson on toiminut eli minun mielestäni ministeri henriksson on toiminut näissä kriminaalipoliittisissa asioissa hyvin eikä tämä puheenvuoroni myöskään ollut kirjoitettu jo edellisen oikeusministerin aikana

kun te olette olleet rauhan puolesta arabikansojen ystävyysseurassa ja palestiinalaisporukoissa ja järjestäneet palestiinan solidaarisuusjuttuja siellä vasemmiston nuorissa teidän järjestöjenne nuoret niin esimerkiksi viime vuosikymmenellä montako mielenosoitusta te olette järjestäneet syyrian diktatuuria vastaan tai muiden arabimaiden diktatuuria vastaan ja siellä olevia jatkuvia ihmisoikeuslouk kauksia ihmisoikeuksien riistämistä ja kansojen sortamista vastaan

kysyn oikeusministeriltä tai joltain muulta

asia

en tiedä ovatko nyt samat tahot edustaja arhinmäki ja lapintie ja kumppanit jotka ovat olleet tuohtuneita pääministerin lausunnoista tuohtuneita ulkoministeri tuomiojan lausunnoista joissa hän on esimerkiksi peesannut ruotsin hallituksen päätöstä palestiinan valtion tunnustamisesta

voisitteko ajatella että yhteiskunta osallistuisi tämän synagogan ja seurakuntakeskuksen turvallisuuden vahvistamiseen

näyttää siltä että kaikkein törkeimmin omia kansalaisiaan kohtelevat tunnetut anti imperialistit kuten iranin johto ja libyan johto mutta kaikissa maissa tilanne on hyvin hankala

miten tämä uudistus sitä kainuun mummon asemaa pahentaa tai huonontaa tämä uudistus ei täällä vielä muutamia ensimmäisen kierroksen vastauspuheenvuoroja pitämättä ja sen jälkeen muutaman huutaa toista kierrosta annetaan ja ministerille

milloin aiotaan tutkia kuinka laajaa on sosiaaliturvan väärinkäyttö suomessa

en ole siitä ihan varma en tunne kaikkia käytännön tilanteita

kun käydään kuittikauppaa ja maksetaan palkat pi meänä niin sen lisäksi että vältetään omia työnantajavelvoitteita myös näille pimeästi palkatuille työntekijöille tulee tilanne jossa nämä työntekijät käytännössä rokottavat rehellisiltä veronmaksajilta kahta kautta eli yhtäältä otetaan palkat pimeänä ja jätetään verot maksamatta ja toisaalta ollaan virallisesti työttöminä ja saadaan kaikki siihen liittyvät sosiaaliset etuudet joita sitten rehelliset veronmaksajat viime kädessä maksavat

siitä lähtien hallituksen esitystä asian korjaamiseksi on odotettu ja keskustelua eduskunnassa on käyty monissa eri yhteyksissä mutta esitystä sieltä hallituksesta ei ole saatu

sen tiedän että kaksi rosvoa olivat riittävän hölmöjä valmistellakseen suomalaisen panttivangin ottamista virossa ja sen vuoksi he joutuivat tästä törkeän rikoksen valmistelusta vastuuseen

tällä hetkellähän tuo turvallisuuden vartiointi tapahtuu seurakunnan omin voimin kun esimerkiksi muissa skandinavian maissa yhteiskunta osallistuu tähän työhön

ministeri väyrynen kun euroopan unionin tasolla on käsitelty esimerkiksi ihmisoikeustilanteita hyvin usein tikun nokkaan on otettu yhdysvallat esimerkiksi guantanamon vankileiri

arvoisa puhemies

mitä tulee tähän syytetty bazaramban tapaukseen niin vastaukseni on se että hänen asiansa ei kuulu suomessa käsiteltäväksi ja niitä miljoonia euroja joita on jo käytetty ja joita vielä tullaan käyttämään oikeuslaitos ja poliisi olisivat tarvinneet kipeästi käsitelläkseen joitakin muita asioita

itse olen sitä mieltä että tulee tukea kaikin tavoin kahden valtion mallia lähi idässä ja näen että rauha voi ja sen tulee perustua juuri tuolle pohjalle ja se on yhteinen suomen hallituksen linja myös ministeri tuomiojan ja allekirjoittaneen linja

jos nämä konnat olisivat ymmärtäneet valmistella tätä panttivangin ottamista suomessa niin he kävelisivät tänäkin päivänä vapaina miehinä koska suomessa tällä hetkellä kaikki panttivangin ottamiseen liittyvä suunnittelu valmistelu kaiken tekeminen valmiiksi ei ole millään tavoin kriminalisoitu

nyt tämän uuden työryhmän joka on asetettu elokuussa tänä vuonna tehtävänä on toimeentulotukilain kokonaisvaltaisempi uudistaminen

haluankin näin ollen täydentää puheenvuoroani toteamalla että tässä esityksessä kuten esimerkiksi edustaja tolvanen toi hyvin esiin on paljon positiivisia tärkeitä asioita joista itse mainitsin jo tämän anonyymin todistelun jonka alaa olisin laajentamassa tästä hallituksen esittämästä mutta josta esimerkiksi edustaja tolvanen aivan oikein ja perusteellisesti toi esiin esimerkiksi seksuaalirikosten uhrien aseman parantamisen näiden videotallenteiden myötä

muutama kerjäläisryhmään kuulunut mieshenkilö on tuomittu useasta helsingissä tapahtuneesta ryöstöstä helsingin käräjäoikeudessa

hyvin usein on puhuttu israelin tilanteesta

olisiko jo viimein euroopan unioninkin tasolla aika huomata että guantanamon vankileiri ei ole maailman pahin ihmisoikeusongelma vaan todellakin esimerkiksi tuolla arabimaissa kansoja vainotaan painostetaan omia kansoja jopa pommitetaan

kun miinalaiva pohjanmaa otti kiinni kolme epäiltyä somalialaista oliko niitä kolme merirosvoa niin jos heidät olisi tuotu tänne suomeen oikeuden käsiteltäväksi kuten eräät ihmisoikeusjuristit tietysti vaativat ja jos sitten siinä asiassa olisi jo muutama miljoona palanut niin varmasti olisimme taas kuulleet edustaja brax teidän sanovan että mitään muuta laillista vaihtoehtoa ei ollut olemassa

mitä sanotte tähän

mielenkiintoinen kysymys on se minkä vuoksi tätä asiaa on jarrutettu ja minkä vuoksi on mennyt viisi vuotta siitä kun eduskunnan enemmistö halusi tätä siihen kun hallituksen esitys tulee

viittaan viimeisimpänä esimerkkinä tämän päivän helsingin sanomissa selostettuun viranomaisyhteistyön kehittämisprojektin eli virken tuoreeseen talousrikollisuuden tilannekuvaraporttiin

täällä vihreät heiluttelevat reippaasti venäjä korttia

eli olen edelleen sitä mieltä että esimerkiksi edellisen oikeusministerin aikana tuskin olisi täällä törkeiden rikosten valmistelun kriminalisointia tuskin olisi tätä anonyymiä todistelua ja tuskin olisi seuraavassa päiväjärjestyksen kohdassa tätä tarkkailuhaalarien sallimista mihin palaamme kohta erikseen

sen vuoksi me olemme mukana taloudellisissa pakotteissa joilla pyritään vaikuttamaan venäjän politiikkaan vaikka nämä eun taloudelliset pakotteet ja niiden välilliset vaikutukset vaikuttavat kielteisesti myös meihin itseemme

edustaja kontula tiedän mitä traditiota te ja myös teidän vasemmalla puolellanne oleva vasenryhmä edustatte näissä asioissa

toinen otsikko on poliisien tutkimien talousrikosten määrä kasvoi selvästi ja toinen otsikko on rikollisjengit yhä useammin mukana talousrikoksissa

se oli erittäin demoralisoivaa että nämä todennäköiset merirosvot päästettiin vapaiksi

arvoisa herra puhemies

neljäs syy miksi kannatan kerjäämisen kieltämistä julkisella paikalla suomessa on se että suomessa nyt nähtävään kerjäämiseen ja ennen kaikkea sen organisointiin näyttää liittyvän ihmiskaupanomaisia piirteitä

jos me nyt torjumme fennovoima hankkeen sen vuoksi että tässä on tämä venäjä ulottuvuus niin me itse asiassa asetamme suomena ja suomalaisina erityisiä ylimääräisiä venäjä pakotteita joilla tuskin on mitään vaikutusta venäjän ukraina politiikkaan mutta jotka nekin pakotteet siis vaikuttaisivat hyvin kielteisesti meihin itseemme

vuosikymmeniä ette nähneet mitään ongelmia minkään muiden lähi idän osapuolten tekemisissä kuin israelin tekemisissä mutta ei mennä siihen historiaan

julkilausuttuna perusteluna on käytetty sitä että kun on ollut valmisteilla pakkokeino ja esitutkintalainsäädännön uudistaminen ja poliisilainsäädännön uudistaminen niin on haluttu ensin suorittaa nämä uudistukset ja vasta sen jälkeen paneutua tähän kokonaisuuteen koska näillä olisi liittymä josko nämä poliisilain uudistukset ja muut olisivat jo antaneet poliisille riittävät mahdollisuudet puuttua nyt puheena oleviin törkeisiin rikoksiin

mutta itse ajattelen kun joudutaan intressivertailua tekemään että se oli kuitenkin pienempi paha kuin se että ne kaverit olisi tuotu tänne ja tuhlattu suomalaisten veronmaksajien rahoja taas miljoonia euroja kun todistajat olisi haettu sieltä jostain somaliasta

sanoin jo ensimmäisessä käsittelyssä ja toistan nytkin että talousrikollisuuden torjunta vaatii sekä lisää resursseja että tutkintaviranomaisille lisää valtuuksia

edustaja niikolle vastaan että en todellakaan ole sitä mieltä että kansalaisten pitää tehdä aloitteita asioista ja vain asioista jotka ovat hallitusohjelmassa

suomi ottaa aimo harppauksen eteenpäin vaalirahoituksen avoimuuden läpinäkyvyyden lisäämisessä

jos tänä päivänä edustaja kontula haluatte todellakin arvioida tai halutaan arvioida israelia demokratian kannalta ihmisoikeuksien kannalta suhteessa vaikka sen naapurimaihin syyriaan egyptiin jordaniaan ja libanoniin puhumattakaan sitten kauempana olevista maista iranista ja niin edelleen niin edustaja kontula minä en ainakaan tarvitse yhtään kansainvälisen oikeuden professoria enkä yhtään ykn ihmisoikeuselintä todetakseni että meidän länsimaisen demokratian kannalta ykn ihmisoikeuksien julistuksen kannalta ja euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen kannalta israel on tuolla alueella ainoa maa jossa on toimiva monipuoluejärjestelmä jossa on vapaa lehdistö jossa on kokoontumisvapaus jossa ihmiset ovat vapaita

toinen seikka on se että minunkin mielestäni yksittäisten ehdokkaiden kampanjat ovat kyllä olleet sellaisessa kilpavarustelussa viimeisten vaalien aikaan että on ihan tervettä että tätä kilpavarustelua hillitään

mitä ensinnäkin resursseihin tulee niin yleensä kaikkia menonlisäyksiä perustellaan tai hyvin useita menonlisäyksiä perustellaan sillä että kun laitetaan rahaa lisää esimerkiksi nuorisotoimintaan urheiluun kulttuuriin ja niin edelleen

eli toisin sanoen kun jo nämä yhteiset pakotteet ampuvat meitä jalkaan niin nyt me itse ampuisimme itseämme myös toiseen jalkaan asettamalla omia pakotteita venäjälle tässä suomelle ja suomalaisille tärkeässä hankkeessa

kansalaisten on hyvä tuoda kansalaisaloitteiden muodossa sellaisia polttavia ongelmia ja epäkohtia eduskunnan käsittelyyn jotka he kokevat sellaisiksi jotka heidän näkökulmastaan korjausta tarvitsevat

euroopan ihmisoikeustuomioistuin joka ei ole minun erityisesti korkeasti kunnioittamani paikka ja joka vaihtelee tuomioitaan jatkuvasti ja niin edelleen ei edellytä niin kuin tästä esityksestä käy ilmi että tältä osin jotain säädettäisiin

uskon nimittäin että kun nämä säädökset lahjoituskatoista ja lisääntyvästä avoimuudesta saatetaan voimaan niin se tulee omalta osaltaan vaikuttamaan siihen että yksittäisten ehdokkaiden kampanjabudjetit supistuvat nykyistä kohtuullisempiin mittoihin

todellisempi syy tämän asian jarruttamiseen on meidän juristikunnan ja juristiasiantuntijoiden professoreiden huoli roistojen oikeusturvasta huoli rikoksentekijöiden oikeusturvasta

eli kun laitetaan lisää resursseja talousrikosten torjuntaan niin poliisille syyttäjälaitokselle tuomioistuimille kuin ennen kaikkea rikoshyödyn jäljittämiseen kun tuonne lisätään voimavaroja niin olen täysin vakuuttunut että nämä viranomaiset tienaavat moninkertaisesti palkkarahansa takaisin kun pääsevät näiden rikollisten ja näiden muun muassa veroparatiiseihin piilottaman omaisuuden jäljille

siitä keskusteltiin jo äsken miten tässä maassa kannetaan herttaisesti huolta rikoksentekijöiden oikeusturvasta ja siinä potentiaalisten uhrien oikeusturva jääkin sitten vähemmälle huomiolle

minäkin haluan aluksi kiittää ministeri stubbia tästä myönteisestä uutisesta että hallitus toteuttaa puheena olleen perhekustannusten tasauksen

yhtäältä meillä on olemassa avioliittoinstituutio jonka roolia ja pysyvyyttä omalta osaltani haluaisin korostaa

osa asianomistajista pakotettiin kerjäämisen ohella tekemään omaisuusrikoksia kuten varastamaan perämoottoreita vaatteita kosmetiikkaa ja elintarvikkeita

rajalan puheenvuoron johdosta todeta että suurin ongelma ammattiyhdistysliikkeen eri järjestöjen antamassa vaalituessa ei ehkä sittenkään ole se että siellä on jäseninä paljon muitakin kuin vasemmiston kannattajia vaikka kaikki vaalituet on annettu ja annetaan ilmeisesti jatkossakin vasemmiston ehdokkaille ja puolueille

mitä tähän sopimukseen tulee niin demareille on epäselvää mitä kokoomus ja hallitus

meillä on jokaisella pariskunnalla mahdollisuus halutessaan mennä avioliittoon ja saada sen ratkaisun myötä kaikki ne velvollisuudet mutta myös kaikki ne oikeudet jotka avioliittoinstituutioon kuuluvat

on erittäin aktiivista kansalaistoimintaa tämän indeksin muuttamiseksi

arvoisa herra puhemies

energiapolitiikka on niin korkeata matematiikkaa että en ole sitä ymmärtänyt enää pitkään aikaan joten siinä mitä nyt sanon varmasti vastuu siirtyy kuulijalle

ja arhinmäelle on epäselvää se miten yleensä tämä sopimus lisää työpaikkoja

nyt kun me olemme ottaneet tämän amerikkalaisen ajattelun ja sanotaan nyt sitten vaikka moderneimman ihmis ja perusoikeusajattelun mukaisen säädöksen tänne moderneimmassa perus ja ihmisoikeusajattelussa siis kyse on ennen kaikkea roistojen oikeuksien korostamisesta yli kaiken sitten aiheutetaan käytännössä monenlaisia tilanteita joissa aina tullaan vetoamaan sitten tähän ja aiheutetaan lisää ongelmia päivänselvissäkin jutuissa

mutta siinä vaiheessa kun tällainen aloite tulee tänne eduskunnan käsittelyyn kansanedustajat eivät voi tarkastella asiaa pelkästään nykyisten työeläkeläisten näkökulmasta joiden näkökulmasta tämä koetaan epäoikeudenmukaiseksi vaan kansanedustajat joutuvat tarkastelemaan tätä työeläkeindeksiä myös siinä valossa haluammeko me että työeläkemaksua johon nyt jo kohdistuu erittäin paljon korotuspaineita edelleen nostetaan mikä työeläkemaksun korottaminen taas lisää niin sanottuja työnantajan sivukuluja ja käytännössä palkansaajan verotusta

se että yk ei ole tuominnut esimerkiksi syyriassa tapahtuvia ihmisoikeusloukkauksia kertoo varmasti enemmän ykn päätöksentekojärjestelmästä kuin siitä että israel olisi esimerkiksi ihmisoikeusloukkauksien ja demokratian mittapuulla mitaten jotenkin syyriaa pahempi valtio

hallituksen ja kokoomuksen kannalta tärkeätä on juuri se vaikka arhinmäki ei sitä ymmärrä että tämä sopimus lisää työpaikkoja kymmenillätuhansilla enemmällä kuin nyt puheena olevat aktiiviset työllisyysmäärärahat

siellä on sivukaupalla perusteltu miksi nämä uudistukset voidaan tehdä suhteessa perusoikeuksiin että vaikka tässä näin ja näin nyt näiden rikollisten perusoikeuksia joudutaan tietyiltä osin rajaamaan niin miksi kuitenkin voidaan toimia tällä tavoin

mutta on pakko kysyä näin markkinatalouden kannattajana että jos puu ei pärjää kivihiilelle hintakilpailussa niin mikä estää puun myyjiä laskemasta puun hintaa jotta se pärjäisi

arvoisa herra puhemies

resurssit eivät yksin riitä tarvitaan myös asianmukaisia valtuuksia

sitä kautta syntyvät myös ne oikeusturvatakeet erilaisia erotilanteita varten ja takeet tietyn asteisesta oikeudenmukaisuudesta erotilanteissa joihin esimerkiksi ed

edustaja yrttiaholle vastaan että käsitykseni mukaan israel salaa asekauppoihinsa liittyvät tiedot sen vuoksi että se sillä tavoin pyrkii suojelemaan omaa turvallisuuttaan pyrkii siis estämään sen että sen viholliset joita todellakin on en tarkoita tässä salissa vaan todellakin tuolla lähi idässä että sen viholliset eivät pääsisi perille sen aseasioista

nämä päätökset on kuitenkin tehty näissä järjestöissä sinänsä demokraattisten tai ainakin suhteellisen demokraattisten menettelytapojen mukaisesti ja enemmistö on päättänyt miten toimitaan ja ketkä valitaan johtoon

joka tapauksessa hallitus hyvän sopimuksen jatkokäsittelyssä haluaa selvennystä vaikutuksista julkiseen talouteen haluaa selvennystä vaikutuksesta hallituksen mahdollisuuksiin tehdä jatkossa erilaisia politiikkapäätöksiä ja haluaa selvennystä siitä mitä työmarkkinakeskusjärjestöt ovat tämän paikallisen sopimisen osalta tarkoittaneet

me suomen hallitus olemme mukana koska haluamme pyrkiä siihen että tämä kriisi ei leviä hallitsemattomasti koko euroalueelle vahingoittaen myös erittäin rajusti suomen taloutta suomen työllisyyttä

hän sanoo näin

mitä sitten tulee vastustajien argumentteihin ehkä yleisin argumentti on ollut se että kerjäämisen kieltäminen ei korjaa todellista ongelmaa joka on syrjintä ja köyhyys lähtömaissa

eli sivukaupalla uhrataan sen todistamiseen että tässä voidaan nyt sitten ai kauheata lähteä jonkun verran rajaamaan näitä rikoksentekijöiden ja vankien perusoikeuksia jotta tämä uudistus voidaan toteuttaa

jos kerta markkinataloudessa eletään ja on aikomuksena se että puuta käytettäisiin enemmän niin eikö markkinatalous toimi niin että jos sen kilpailijan hinta on laskenut niin silloin se joka haluaa myydä sitä omaa tuotettaan joutuu vastaamaan kilpailuun ja laskemaan oman tuotteensa hintaa

andersson viimeisimmässä vastauspuheenvuorossaan puuttui